keuruun kaupungin edustajat olivat tällä viikolla viimeksi meidän vieraanamme ja tässä yhteydessä voimme jo todeta että ely keskuksella on nyt jo jonkin verran varoja jos on järkeviä niin kuin on investointeja joita voidaan käynnistää jo välittömämminkin muun muassa tällä paikkakunnalla

ovat tekemällä pitkäaikaisen maltillisen kilpailukykyä parantavan sopimuksen ja on lupa odottaa että ne ensi viikolla jatkavat tätä vastuunkantamista isolla eläkeuudistuksella johon sitten voidaan ottaa kantaa

kaikkia ideoita voidaan toki miettiä mutta nyt me keskitymme tähän nuorten ensimmäisen työpaikan saamiseen jota me tuemme merkittävästi myös palkkatuella jonka nimi on sanssi raha

siellä yrityskohtainen vastuu on aika suuri

yksi asia on ehkä unohtunut tässä työttömyyden keskustelussa kaikki ei ole nyt hyvin nimittäin puolet vähän yli puolet meidän työttömistä on vaikeimmin työllistettäviä ihmisiä

tämän lisäksi nämä muutosturvatoimenpiteet niin kuin yksityisellä puolellakin ovat käytettävissä myös varuskuntapaikkakunnilla ja jokaiselle paikkakunnalle perustetaan tämmöinen laaja yhteistyöryhmä jonka tehtävänä on etsiä sitä korvaavaa työtä ja näitten selviytymismallien rakentamista

ja tässä yhteiskunnassa on jotakin vähän pielessä jos me asennoidumme niin että näiden parhaassa työiässä olevien ihmisten kohdalla kynnystä nostetaan tässä vaiheessa

meillä tämä muutosturvamalli on ehkä se kansallinen ylpeydenaihe jota myös kansainvälisesti käydään katsomassa jolla tavallaan mennään jo sinne yrityksen sisälle ennen kuin irtisanomiset koittavat ja ryhdytään hakemaan sitä uutta polkua

siellä on aikaisemmin tehty myös sinnemäen johdolla hyvää työtä tämän koulutus ja yhteiskuntatakuun idean eteenpäinviemiseksi ja sille jalustalle me tämän uuden järjestelmän rakennamme

me tuomme tänne eduskuntaan lakipaketin joka nimenomaan tämän pitkittyvän työttömyyden suhteen tuo uuden konseptin työvoimapalvelukeskusverkoston lakipohjalle jossa sosiaalipalvelut te palvelut kunnalliset palvelut kelan palvelut ovat yhtä aikaa ja rupeamme rakentamaan sitä polkua myös vaikeimmin työllistettävien pääsyksi takaisin työmarkkinoille

nokia on kyllä myös osallistunut aikaisemmin henkilöstönsä uudelleensijoittamiseen ja tukemiseen ja toivotaan että se tekee sen nyt tässäkin

tässä välivaiheessakin täytyy rahoitusta tietysti tämän järjestelmän toteuttamiseen aikaansaada

sen ohella että tämän perustoimeentuloturvaan liittyvän paketin merkitys on erittäin suuri yhteenlaskettuna pienituloisiin kohdistuvan veronkevennyksen kanssa se on merkittävä kannanotto pienituloisten ihmisten auttamiseksi

mehän olemme olleet ylpeitä siitä että suomi on tämmöinen tutkimuksen ja tuotekehityksen korkean tason maa ja yritystenkin panokset ovat merkittäviä

työelämän laadullinen ja rakenteellinen kehitys on välttämätöntä myös työurien pidentämisen kannalta

minä toivoisin että meillä olisi yksi asia mistä me tässä salissa olisimme yhtä mieltä riideltäköön muista asioista ja se on se että tässä maassa nuoret ihmiset eivät saa syrjäytyä koulutuksesta työstä ja yhteiskunnasta

nyt nämä muutokset jotka tapahtuvat nokiassa ja vähän muuallakin voivat johtaa siihen että tämä yritysten tutkimus ja tuotekehityspanostus rupeaa vähenemään ja se on huono asia sitten tämän meidän selviytymisen kannalta

minä toivon että työuraneuvotteluissa ei ole pelkästään kysymys siitä mitä tapahtui tässä eläkkeitten ikäkeskustelussa ja elinajanodotteessa vaan että sitä työelämää laadullisesti parannetaan niin että ihmiset todellisuudessa pystyvät olemaan pidempään

on lähdetty siitä että ensisijaisesti tavoitetaan ne nuoret jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet tai eivät mene toiselle asteelle

tämä hanke jota ollaan nyt viemässä eteenpäin joka on nimeltään nuorten yhteiskuntatakuu on mittavin suurin ja merkittävin hanke moneen moneen vuoteen ja vakava yritys tehdä ratkaisuja ei niin että kaikki ongelmat ratkeavat vuoden alusta

meidän tavoitteemme on nimenomaan se että tätä joukkoa saataisiin työn syrjään kuntoutukseen koulutukseen sitä kautta mahdollisuuksiin avoimille työmarkkinoille

me tarvitsemme parempaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvattamista yhtä aikaa jotta meille syntyy kasvua jotta syntyy ihmisille kykyä olla pidempään tosiasiallisesti työssä

juuri näin

näitten eteen meidän pitää tehdä töitä ja tehdä tämä aukottomaksi

me tarvitsemme työelämään sellaista inhimillisyyttä joka avaa työmahdollisuuksia myös osatyökykyisille ja vammaisille tulla takaisin työmarkkinoille kun nyt tämä tilanne on aika vaikea näitten kohdalla

pohjois savo johtaa nuorisotakuun toteuttamista

tällä tavalla työolosuhteita ja työhyvinvointia rakentaen voidaan myös työuria pidentää

tällaista maakunnallista yhteistyötä tarvitaan muuallakin ja siinä me tarvitsemme myös teitä eri puolilla maata viemään pohjois savon mallia eteenpäin

sitä lukua me haluamme painaa alas ja tähän liittyy monia hankkeita niin kuin tiedätte koulutuspaikkojen lisäämisen suhteen oppisopimuskoulutuspaikkojen lisäämisen suhteen ja myös tämän sanssi rahatietoisuuden lisäämisen suhteen josta kaikilla yrityksillä ehkä ei vielä ole tiedossa tämä mahdollisuus jota yhteiskunta tarjoaa

sitten tämä ajatus siitä löydämmekö me tämmöisiä pehmoisempia lähestymistapoja tämmöistä työpainotteista opiskelua joka johtaisi siihen että sen päässä olisi joko koulutustie tai sitten uusi työpaikka niitä tässä ollaan nyt etsimässä

varmaan enempikin käsipareja te toimistoissa voisi olla tekemässä sitä henkilökohtaista ohjausta jota nuoretkin kaipaavat

mutta tässä ei olla hakemassa mitään uutta työsuhdemuotoa tyyppiä olemassa olevien työsuhdemuotojen tilalle mutta on haluttu nähdä että tarvitaan pehmoisempia ja joustavampia työpainotteisia opiskelumuotoja ja kehysriiheen valmistellaan näitä asioita

tähän meidän pitää saada muutos ja se vaatii aika pitkän marssin mutta oltaisiin tästä asiasta yhtä mieltä eikä pikkuriidellä täällä salissa

arvoisa puhemies

siellä ei kaikki pelitä niin kuin me toivoisimme siinä viranomaisten ja paikallisten toimijoitten yhteistyössä

mutta me tarvitsemme ennen kaikkea varhaisemman puuttumisen ja matalamman kynnyksen palveluita ja toimia nuorille ja se on se iso asia mihin pitää tässä nuorisotakuun seuraavassa vaiheessa tarttua

niihin täytyy huolella perehtyä ja varmaan voidaan ensi viikon tiistaina palata yksityiskohtiin tarkemmin

haluaisin kuitenkin todeta että me olemme valmistelleet sinivalkoisen omistamisen ohjelman johonka olette myöskin varmaan voinut etukäteen tutustua ja jossa korostetaan sitä että kaikki ei voi olla kaupan ja että tarvitaan valtioenemmistöistä omistajuutta ja aktiivista omistajuutta

nythän esr rahoituksen kautta meillä on jo tämmöisiä pilotteja ja tullaan vähän ennen kuin tullaan toiselle asteelle tavoittamaan ja rinnalla kävelemään nuorten kanssa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

me tarvitsemme sitä myös elinkeinorakenteen muuttamiseksi mutta me tarvitsemme sitä myöskin sen takia että tästä maasta ei tule tytäryhtiötalous että myös valtio omistajuus voi vaikuttaa siihen ja että ollaan aktiivisia niissä yhtiöissä joissa ollaan mukana

nimittäin työ ja elinkeinoministeriö on osana näitä kasvun ja työllisyyden lääkkeitä tehnyt esityksen kolmikantaiseen neuvotteluun siitä voitaisiinko sellaiselle työttömälle joka hakee yrittäjäpolkua maksaa jonkun aikaa työttömyysturvaa tai kehittää starttirahaa tavalla että se olisi silta siihen yrittäjyyteen joka olisi kuitenkin monelle hyvä vaihtoehto

ja on strategisia intressejä suomella ja valtiolla pitää hyvässä kunnossa ja vahvalla omistuksella eräitä yhtiöitä jotka liittyvät turvallisuuteen huoltovarmuuteen energiatuotantoon ja niin poispäin

jokainen tässä salissa ymmärtää että talouspolitiikan uskottavuuden kannalta kilpailukyvyn parantamisen kannalta tällä ratkaisulla oli erittäin suuri merkitys

haluaisin vain kiinnittää huomiota siihen että pari kolme viikkoa sitten pidettiin erittäin merkittävä eri toimijoita ja kestävän kaivostoiminnan kehittämistä koskeva tilaisuus täällä helsingissä

tässä mielessä tähän teidän ehdotukseenne liittyvästä kehittämisyhtiöstä minun huoleni on nyt se tuleeko siitä itse asiassa myyntiyhtiö eikä kehittämisyhtiö

järjestöt ottivat suurta vastuuta tässä sopimusyhteiskunnassa ja meidän suhteellista kilpailukykyämme parannettiin tällä ratkaisulla luotiin vakautta ja ennustettavuutta

näitä starttirahan kehittämisideoita ja tätä mahdollisuutta että työttömyysturva voisi jatkua jonkun aikaa parasta aikaa valmistellaan kolmikantatyöryhmässä

kun tämä yhdistetään sitten niihin toimiin joita hallitus muutoin teki jo syksyllä ja joutuu tekemään ja haluaa tehdä nyt niin meidän lähtökohtamme on se että me tulemme me nousemme me saamme parempaa vientiä me saamme parempaa kasvua tulevaisuudessa ja näillä tekijöillä me tätä suomea rakennamme

jos te olette joskus tällaisen asian esittänyt niin se on tietysti hyvä asia mutta hallitus on nyt tämän asian kimpussa parasta aikaa ja siinä kai meidän näkemykset yhdistyvät

arvoisa puhemies

sitä edelsi tietysti se että edellisen hallituksen aikanahan jo tehtiin tämmöinen mittava luonnonvarastrategia asiakirja joka muuten on erittäin hyvä ja käyttökelpoinen edelleenkin

miten suhtaudutte siihen meidän erääseen ehdotukseemme joita on monia muitakin siitä että perustetaan tämmöinen erityisyhtiö joka tukee pk yritysten viennin edistämistä

tässä viitattiin nuorten mahdollisuuksiin oppisopimuskoulutuksessa

keski suomessa eikö niin edustaja pekkarinen se on biotalous siellä on digitaloutta siellä on osaamisen maakuntaa ja se on niitä kärkitavoitteita ja sitä kautta luodaan uutta kasvua ja työllisyyttä

sitten sanon vielä lopuksi että kun työllisyydestä puhutaan niin pidettäisiin nyt kuitenkin mielessä että se riippuu siitä syntyykö kasvua syntyykö vientiä syntyykö investointeja

palkkatukeen niin kuin tiedätte meillä on rahaa osoittaa mutta täytyy syntyä niitä yrityksiä jotka sillä palkkatuella ottavat nuoria tai muita työntekijöitä tai pitkäaikaistyöttömiä

näiden perusasioiden pitää olla kunnossa ja me emme saa isoa muutosta työllisyyteen ilman näiden uusien muutosten aikaansaamista kasvussa ja viennissä

ja tähän biotalouteen liittyen kun alueellisista keskittymistä puhutaan sen hieno puoli on se että se mahdollistaa sillä talousalueella työtä ja kasvua ei vain tässä tapauksessa äänekoskella se investointi tule niin kuin me toivomme se mahdollistaa uusien yrityksien syntymistä siihen jatkojalostamiseen ja se heijastuu hyvin laajalle siihen maakuntaan

nyt tämä ongelma on tässä päässä

siihen on monia syitä mutta yksi syy on myös se että siellä on paljon ihmisiä jotka pyrkivät yrittävät hakevat ja turhautuvat ja vetäytyvät että ei riitä tässä maassa pelkästään työvoiman tarjonta vaan pitää olla myös näille ihmisille kysyntää työmarkkinoilla

eli merkittävää yhteiskunnan tukea jos yritykset järjestävät nimenomaan näille nuorille joilta puuttuu toisen asteen koulutus oppisopimuskoulutusta

tai energiapuolella saadaan pienituotantoista energiatuotantoa ja sillä on alueellista merkitystä eikä kaikki keskity niihin maakunnan suuriin asutuskeskuksiin

tämä on nyt lähtenyt kyllä aika hyvin vetämään ja minä toivon että tähän tartutaan ja tämäkin kuullaan niissä yrityksissä jotka miettivät miten ne palkkaavat nuoria ja ne käyttäisivät tätäkin mahdollisuutta hyväkseen

se asia on siinä miten me näitä neljää asiaa voimme viedä yhtä aikaa niin että kaikki voivat toimia ja tämä on minusta sellainen kestävän kaivostoiminnan iso strategia ja näitten asioitten kanssa me haluamme tehdä nyt hyvää yhteistyötä eri toimijoitten kanssa

jonkin verran on tullut perehdyttyä saksan malliin ja se on totta että saksassa työllisyysaste on korkeampi kuin täällä mutta sitten on se käänteinen puoli

valtiovallan pitää luoda edellytyksiä niin kuin täällä kääriäinen sanoo mahdollisuuksia ja tukea sitä vahvuutta joka näissä maakunnissa on

tämä minijob työ on johtanut siihen että siellä on aika suurta työssäkäyvien köyhyyttä ei tulla siis työllä toimeen ja se polarisoi työmarkkinoita

sdpn sinivalkoisen omistamisen kattavan ohjelman perusviesti on

valtion omistajapolitiikalla tulee turvata ja vahvistaa kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yrityksissä ja samalla torjua suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi

meillä yhteiskunta tarjoaa työnantajille tukea järjestää oppisopimuskoulutusta taloudellistakin tukea niin että meillä on tässä mielessä hyvin kannustavia järjestelmiä

arvoisa puhemies

suomesta ei saa tulla myöskään yrityksien pääkonttoreista vapaa vyöhyke

menimme paikan päälle ja veimme sinne myös taloudellisia panoksia sen ongelman ratkaisemiseksi itä ja osa näistä toimista

yleisesti ottaen totta kai suomi on tuloerojen kannalta yksi maailman pienimpien tuloerojen maista mutta kyllä pitäisi siitä lähteä että ikä sukupuoli ja etninen tausta eivät ole palkan määräytymisen peruste vaan se mitä työtä sinä teet ja nykyisin niin kuin kaikki te tiedätte työehtosopimuksissa on harjoittelijoiden ja oppisopimuskoulutuksen osalta erillisiä palkkaryhmän alarajan alittavia palkkaryhmiä mutta ne ovat kuitenkin tes perusteisia

tämä oli erittäin tärkeä kysymys

arvoisa puhemies

mitä palkkaturvaan tulee niin tämän viikon perjantaina kaikki työntekijät tulevat saamaan palkkaturvansa

hän kantoi huolta siitä että tosiasiallisesti nämä eivät välttämättä johda sen kipeimmän ongelman eli meidän viennin kilpailukyvyn ja kestävyysvajeen parantamiseen vaan pahimmillaan sotkevat työmarkkinat solmuun ensi syksynä jos vähän oikaisen hänen ajatteluaan

siellä on kovan luokan ict osaajia jotka ovat työttömänä osa varmaan tulevaisuudessa saa työtä mutta se mitä panoksia lisättiin oli muuntokoulutus ja yhteishankintakoulutus

arvoisa puhemies

kaikki ne kokemukset mitä meillä on ollut salosta rauman telakalta myllykoskelta kaikista näistä paikkakunnista ovat osoittaneet sen että tämän taloudellisen tuen tai uuden työpaikan etsimisen ohella ihmisillä on henkisesti paha olla ja vaikeata

ensinnäkin on syytä kiittää molempia valiokuntia valiokuntien puheenjohtajia laadukkaasta hyvin perustellusta työstä jota tähän keskusteluun on tuotu

arvoisa puhemies

niin kuin tässä on käynyt ilmi hallitusohjelmassa on kirjattu että kehitetään tällainen luova innovaatio joka liittyy osittaisen hoitorahan osa aikatyön ja osa aikapäivähoidon yhteensovittamiseen jolloin luotaisiin joustavampi tapa olla myös osittain töissä osittain hoitorahalla ja osa aikaisesti päiväkodissa

mehän kävimme perjantaina siellä aika isolla joukolla paikan päällä ja tapasimme henkilöstöryhmien luottamushenkilöt ja he olivat helpottuneita siitä että palkkaturva asiat on saatu kuntoon

se ydinkysymyshän on se auttaako tämä selkeyttääkö tämä nyt syntynyttä tilannetta

ja sekin on totta että meillä on paljon kuntia jotka ovat innostuneet tästä asiasta sitoutuneet erittäin hyvin ja siellä paikallisesti laajalla yhteistyöllä yrittäjät kunta te toimisto eri toimijat nuoret ovat lähteneet ja jalkautuneet tekemään tätä työtä mutta sitten meillä on kuntia missä ei ole oikein vielä tähän herätty

kaikki ne työt mitä voidaan siinä tehdä ihmisten auttamiseksi ja sen murheen keskellä ihmisten tukemiseksi kohti valoa ovat erittäin tärkeitä asioita

siis meillä on muuntokoulutusinstrumentti meillä on yhteishankintakoulutusinstrumentti ja oulun seudulla tätä käytetään nyt aika paljon nimenomaan näitten kovien osaajien ammatin muuttamiseksi ja kehittämiseksi toisenlaisiin tehtäviin

he olivat konkurssipesän toimintaan varsin tyytyväisiä noin muutoinkin ja erityisen helpottuneita siitä että samana päivänä tuli tieto siitä että heidän työsuhteensa jatkuu toukokuun loppuun saakka nykyisillä työehdoilla joskin uusina työntekijöinä kun on kysymys konkurssipesästä

kyllä meillä on tarkoitus kun me teemme nyt näitä toimenpiteitä tänne alueelle myös pitää huolta siitä että me tätä ihmisten jaksamista ja pärjäämistä kannustamme ja tässä mielessä emme ole unohtaneet tätä työtä

siinä tullaan sitten tämmöisen kansallisen lainsäädännön työtaisteluoikeuksien ja työriitojen sovittelujärjestelmän sisälle tavalla joka ei enää sovi meidän yhteisiin pelisääntöihimme

tämän takia meidän pitäisi huolehtia siitä että kaikissa kunnissa on nuorten yhteiskuntatakuun jalkauttamisen työryhmä jossa ovat kaikki nämä toimijat ja tehdään semmoista kansallista talkoota

tässä mielessä nämä keskustelut joita nyt on käyty olivat erittäin hyviä ja antavat hyvän pohjan tämän jatkotyön tekemiselle ja niille neuvotteluille joita tässä nyt joudutaan jo keväällä asianomaisessa neuvostossa käymään